maksujen nostolle olisi ollut oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja kuten portaittainen määräytyminen samaan tyyppitapaan kuin päivähoitomaksujen osalta

näin kaikki aamu ja iltapäivähoidon tarpeessa olevat lapset olisivat tosiasiallisesti voineet osallistua siihen ja maksut olisivat kaikissa kunnissa samalla tasolla

tällä lakiesityksellä tehtävä muutos tehtiin esitykseen sidoksissa olevan indeksijäädytyspäätöksen jälkeen eikä hallituksen tarkoituksena ole näin helpottaa pienituloisempien verovelvollisten asemaa vaan purkaa indeksijäädytyksen aiheuttamaa verotuoton ylijäämää

vaikka aamu ja iltapäivätoiminnan seurantatietojen mukaan nämä tiedot ovat viime vuodelta suurin osa toimintaan osallistuvien lasten vanhemmista on tähän mennessä pitänyt nykyisiä maksuja kohtuullisina maksujen kaksinkertaistaminen on muutoksena niin merkittävä että suhtautuminen jatkossa todennäköisesti muuttuu paljon kielteisemmäksi

arvoisa puhemies

mutta voisinkin sanoa että tämä esitys pienituloisimpien vapautuksesta on oikeansuuntainen mutta riittämätön progression kohdistuessa hyvin kapealle tuloalueelle

opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa käsiteltäessä huomio kiinnittyy yliopisto ja korkeakoulusektorin tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoituksen jo pitkään kestäneeseen vähenemiseen

yleisradion rahoitus on jatkossa valmisteltava yhtiön julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työn pohjalta tavalla joka edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta

ensimmäisinä kouluvuosina koulupäivä on suomessa varsin lyhyt joten monet koululaiset jäävät tällöin päivittäin pitkiksi ajoiksi ilman ohjattua toimintaa ja aikuisten valvontaa vaikka heillä olisi ohjattuun toimintaan selkeä tarve

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla tämä on merkinnyt sitä että eri sektoritutkimuslaitokset ovat joutuneet irtisanomaan huomattavasti henkilökuntaa ja siten supistamaan toimintaa

esimerkiksi erilaiset yhteisöllisen asumisen muodot joissa olisi helpompi saada ja antaa naapuriapua helpottaisivat monien ikäihmisten kotona asumista ja kotona pärjäämistä

aamu ja iltapäivätoiminta on perheelle selkeä palvelukokonaisuus joka takaa pienille koululaisille ja erityisen tuen piirissä oleville turvallisen ja toiminnaltaan aktiivisen aamun ja iltapäivän kouluajan ulkopuolella

mahdollisuudet sosiaali ja terveydenhuollon kehittämiseen ovat heikentyneet ja supistuksia on jouduttu tekemään ja joiltakin osin jopa lopettamaan kokonaan muun muassa säteilyturvallisuuden osalta

kaikilla lapsilla pitää olla samanlainen mahdollisuus integroitua yhteiskuntaan sosio ekonomisesta asemasta riippumatta

aamu ja iltapäivätoiminta on vakiintunut palvelu jonka kehittämistä opetushallitus on merkittävästi tukenut koordinoimalla verkostomaista toimintaa

sitten kysyisin mitä ythslle kuuluu

opiskelijat ovat varsin tervettä joukkoa mutta nämä hyvinvointierot kuitenkin kasvavat ja yliopisto ja ammattikorkeakouluopiskelijat olisi hyvä saada tasa arvoiseen asemaan

pääsevätkö molemmat korkeakouluopiskelijat tämän piiriin

sivistysvaliokunnan saamissa monissa monissa lausunnoissa tuotiin esiin huoli siitä että maksujen kaksinkertaistaminen johtaisi siihen että toimintaan osallistuisi nykyistä vähemmän lapsia ja erityisesti äitien mahdollisuus osallistua täysiaikaisesti työelämään voisi vaikeutua

arvoisa puhemies

jotta on mahdollista tukea pienten lasten vanhempien työllistymistä ja työssä pysymistä tulee varhaiskasvatuspalveluiden olla joustavia perhelähtöisiä ja edullisia

lisäksi tarvittaisiin vähintäänkin ohjeistusta siitä miten eri näkökohdat tulee huomioida perittävän maksun suuruutta arvioitaessa miten alennusten suuruus lasketaan ja kuka päätökset tekee

terveyden edistämisen näkökulmasta lapsiin panostaminen on tuottoisaa toimintaa pitkällä tähtäimellä

monet asiantuntijat ovat tuoneet esiin huolen siitä että maksujen kaksinkertaistaminen johtaisi siihen että toimintaan osallistuisi nykyistä vähemmän lapsia ja erityisesti äitien mahdollisuus osallistua täysiaikaisesti työelämään voisi vaikeutua

lapsiperheisiin kohdistuvia hallitusohjelman mukaisia leikkauksia sekä muita suunnitteilla olevia muutoksia ja uudistuksia tulisi arvioida kokonaisuutena ja erityisesti lapsinäkökulmasta

jossakin lausunnossa tuotiin myös esiin että lasten poisjääminen aamu ja iltapäivätoiminnasta voisi vaikuttaa yksityisten palveluntuottajien mahdollisuuksiin järjestää toimintaa jatkossa

varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen ja perusopetuksen ja niihin liittyvien aamu ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan muutokset ovat esimerkki kokonaisarviointia vaativista kohteista

julkisten menojen vähentämiseen tähtäävien yksittäisten muutosten eteenpäinvienti ilman kattavaa kokonaisarviointia voi johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin hallitusohjelmassa todetut yleiset hyvinvointitavoitteet

niin kuin sanoin esitys pienituloisimpien vapautuksesta on oikeansuuntainen mutta se on kuitenkin riittämätön koska progressio kohdistuu hyvin kapealle tuloalueelle

pidämme kyllä sosialidemokraateissa tärkeänä että hallitus tosiaankin palauttaa yleisradion rahoituksen valmistelun parlamentaariseen valmisteluun ja päätöksentekoon niin kuin on aikaisemmin linjattu

aivan liian monet vanhukset joutuvat elämään vuodepotilaina vuodeosastoilla tai vastaavissa laitoksissa vaikka vain hyvin harvan vaiva sitä vaatii

tämä on hyvin tärkeä periaate ja hallituksen pitäisi valmistella esitys joka on siis parlamentaarinen ja jolla yle veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisätään jotta näin voidaan turvata yleisradion häiriötön toiminta ja sen jatkuvuus varmistaa

joka tapauksessa aamu ja iltapäivämaksujen korotus on erittäin ikävää ja tuo monille lapsille mukanaan yksinäiset aamut ja iltapäivät

ikääntymisestähän ei automaattisesti seuraa raihnaisuus

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

toimintakykyisenä säilyy kun sekä lihakset että aivot pidetään vireinä

kysyisinkin ministeriltä miten saamme paikalliset toimijamme kunnissa panostamaan ikääntyneen väestön kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitoon nykyistä paljon enemmän

arvoisa puhemies

niin on tietenkin selvää ettei velkataakkaa pidä jättää mutta on kuitenkin arvovalinta mistä kohtaa sitä velkataakkaa lähdetään heikentämään

me viime lamasta olemme varmasti oppineet sen että niitä seurauksia maksettiin vuosia ja vuosia sen jälkeen niin että ei tehtäisi nyt samaa virhettä ihan joka kohdassa mikä lapsia ja lapsiperheitä koskee niin kuin tämä on yksi esimerkki

näin varmistetaan kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien resurssit huolehtia alueellaan asuvien esi ja perusopetusikäisten opetuksesta silloin kun oppilas tulee maahan tai oppilaan asuinpaikka suomessa vaihtuu kesken lukuvuoden

elikkä tarve on ollut olemassa jo pitkään mutta nyt kun tämä turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut yllättäen tämä on lisännyt tarvetta tuntuvasti

vaikka valmistavan opetuksen järjestämiseen ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta se on lähes aina välttämätöntä jotta turvapaikanhakijalapsi tai nuori saisi riittävät edellytykset osallistua varsinaiseen perusopetukseen ja esitys onkin näin ollen mitä kannatettavin

tärkeää on kuitenkin että uudistuksen vaikutusten seurantaa ja lain tarpeellisuuden jatkuvaa arviointia tehdään sillä tämä turvapaikanhakijatilanne saattaa jatkua sen kaltaisena että tarvetta on myöskin ensi vuoden jälkeen tälle laille

on aivan välttämätöntä että myöskin näille oppilaille tarjotaan eri oppilaitoksissa mahdollisuus hyvän peruskoulutuksen kautta onnistuneeseen kotoutumiseen jatko opintoihin ja työllistymiseen niin että tähän varataan sitten myöskin riittävää rahoitusta

aikuisille suunnatun kotoutumiskoulutuksen osaajia ovat meillä erityisesti aikuislukiot aikuiskoulutuskeskukset kansalaisopistot ja kansanopistot joissa kotoutumiskoulutusta on kehitetty jo vuosikymmenien ajan ja siinä on ihan hyvin onnistuttu

on selvää että riittävä suomen tai ruotsin kielen koulutus on kaikkien maahanmuuttajien oikeus ja kotoutumisen perusta ja me kaikki tiedämme että vähintään tuon toisen asteen koulutuksen suorittaminen on paras tae myöskin sitten myöhemmin sen työpaikan saamiseen

onhan selvitetty että ilman toisen asteen koulutusta jääneiden ihmisten työura on jopa kymmenisenkin vuotta lyhyempi kuin niillä jotka ovat sen suorittaneet

suomalaisten yliopistojen rahankeruu on ajautunut umpikujaan

arvoisa puhemies

useiden yliopistojen varainhankinta on ollut kuukausia pysähdyksissä

tähän on syynä se että rahankeruuseen tarvittavat luvat ovat jumiutuneet poliisihallitukseen perusteenaan tulkinta jonka mukaan valtion suurimmaksi osaksi rahoittamat yliopistot rinnastetaan osaksi valtiota ja näin ollen rahankeräyslupaa ei voida enää tällä perusteella myöntää

tässä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia siten että korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasoa nostettaisiin kustannusneutraalisti lyhentäen samalla opintotukeen oikeuttavaa aikaa

eduskunta on kuitenkin vain joitakin vuosia sitten päättänyt yliopistolain uudistamisen yhteydessä että yliopistojen itsenäinen varainhankinta elikkä rahankeruu nimenomaan on yksi tärkeä yliopistojen rahoituksen muoto

muutosten tarkoituksena toisaalta on että opintotuki riittäisi paremmin mahdollistamaan täysipainoisen opiskelun ja kannustamaan nimenomaan siihen päätoimiseen opiskeluun ja toisaalta opiskeluaikojen lyhentäminen ja työurien pidentäminen

tällöin opintotuki saattaa loppua kesken vaikka opinnot jatkuisivat vielä maisterivaiheeseenkin ja tukikuukausia olisi käyttämättä

arvoisa puhemies

ongelma todella ratkeaisi jos rahankeräyslakia muutettaisiin siten että yliopistot olisivat itsenäisinä oikeushenkilöinä oikeutettuja tuon luvan saamiseen

esimerkiksi turun yliopisto on odottanut uutta rahankeräyslupaa jo toukokuusta saakka ja onkin selvää etteivät ylipistot voi jatkaa toimintaansa ilman että heillä on oikeus tähän rahankeruuseen

on hyvä että opiskelijoita kannustetaan valmistumaan nopeammin sillä nopea opiskelu on sekä opiskelijan että yhteiskunnan etu

viisi ja puoli vuotta korkeakoulututkinnon suorittamiseen kyllä hyvinkin riittää ja myöskin aikaa siihen itsensä etsimiseen varmasti tuosta ajasta löytyy

on kuitenkin hirmuisen hyviä kokemuksia oikeastaan parempia kuin sairaalakoulusta ehkä sen ohella käytettävästä tällaisesta verkko opetuksesta jossa sairaalassa oleva lapsi tai nuori voi osallistua sen oman luokan opetukseen vaikka ei pysty itse olemaan läsnä siellä tunnilla

tästä on pieni vaiva luokanopettajalle mutta se on sosiaalisesti aivan todella merkittävä asia jolloin nuorta tai lasta ei tarvitse eristää siitä omasta ympäristöstään ja lisätä sitä sairastamisen taakkaa

olisinkin kysynyt ministeriltä onko mietitty näiden asioitten kirjaamista lakiin tai ehkä asetukseen jossain kohtaa että tätä verkko opetusta sairaalakoululapsille voitaisiin lisätä

arvoisa puhemies

jos nyt otan esimerkin vaikka omasta elämästäni itse suoritin ensimmäisestä tutkinnostani puolet käyden samalla täysipäivätöissä ja toisen tutkinnon suoritin kahden pienen lapsen äitinä silti tavoiteajassa

ilman väylämaksujen tuomaa rasitetta suomen kautta kulkevan transitoliikenteen määrä voisi kasvaa huomattavasti koska kilpailu satamien kesken itämerellä kiihtyy

väylämaksujemme vuoksi ulkomaisen operaattorin on edullisempaa ohjata transitoliikenne baltian maiden ja venäjän satamiin jotka eivät väylämaksua peri ja joiden osuus transitoliikenteessä kasvaa vaikka suomen satamista löytyisi itämeren alueen paras logistinen osaaminen

jo vajaan kymmenyksen kasvu transitoliikenteen määrässä riittäisi toisaalta kattamaan valtion transitoliikenteeltä nykyisin keräämät väylämaksutulot

liikennemäärän kaksinkertaistuminen riittäisi lisääntyneenä verotulona kattamaan kaikki väylänpito ja jäänmurtokulut

väylämaksujen poistaminen kokonaan tulisikin ottaa harkintaan sillä niiden poistamisen vaikutuksesta verotulot voisivat kasvaa enemmän kuin mitä väylämaksut valtion kassaan nykyisellään tuovat

väylämaksun mahdollisen poistamisen ratkaisussa tulisi huomioida liikenne ja viestintäministeriön budjetin alalla väylänpidon ja jäänmurron rahoitus

on nyt hyvä että näitä koulutusviennin esteitä tässä puretaan eli korkeakoulut saavat paremmat mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla

sitten korkeakoulujen näkökulmasta näitten tilauskoulutusten toteuttaminen nyt yksinkertaistuu kun niiden ei tarvitse enää vastata siitä periikö se tilaaja niiltä koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta oman lainsäädäntönsä tai käytäntönsä mukaisia maksuja

tämä on ollut just se ongelma että meillä on ollut hyviä yhteistyöprojekteja joihin on meinattu lähteä mukaan mutta sitten vaikka se yhteistyökumppani on perinyt maksuja me olemme joutuneet toteamaan että emme me voikaan olla tässä mukana kun meillä on tämmöinen lainsäädäntö

arvoisa puhemies

on tosiaan totta niin kuin täällä mainittiin että venäjällä on tämä uusi hieno satama mutta me voisimme aivan hyvin kilpailla sen kanssa koska suomalaiseen logistiseen osaamiseen luotetaan ja me olemme luotettava kumppani tässä

se tässä erityisesti harmittaa kun baltian maissa ja venäjällä on ymmärretty nostaa tämä transitoliikenne strategiseen ja keskeiseen rooliin miksemme suomessa ole ymmärtäneet tätä tehdä

eduskunnan viime kaudella säätämässä tietoyhteiskuntakaaressa on toteutettu sähköisen viestinnän säätelyn mittava kokonaisuudistus

sähköiseen viestintään liittyen langattoman teknologian myötä älypuhelimet taulutietokoneet ja monet muut langattomat sovellukset ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämää sekä niiden myötä myös matkapuhelintukiasemat ja radiomastot